viisumilla tai viisumivapaasti maahan työhön tulevien oleskelu on niin lyhytaikaista että turvautuminen sosiaaliturvaetuuksiin tai terveyspalveluihin on huomattavasti vähemmän todennäköistä kuin taas oleskeluluvan haltijoilla

silloin voidaan varmuudella tietää ja lääkärikin voi hyvin suurella todennäköisyydellä tai varmuudella arvioida että tämä henkilö todellakin on sopimaton asetta pitämään

jos eu

näiden jonojen purkamisella vaikka se tilapäisesti nyt maksaisi kyllä säästettäisiin kustannuksia tulevina kuukausina ja vuosina kun saataisiin nämä jonot purettua

korostan sitä että myös poliisin kohdalla on pitkäjänteisesti rahoitusta ja poliisivoimavaroja suunniteltava eli poliisien kouluttaminen myös vie oman aikansa siitä kun on päätöksiä tehty

kyllä mielestäni on aivan selvää se että terveydenhuollon palveluseteli lisää yksityisten palvelujen kysyntää ja lisääntyvä kysyntä taas totta kai vauhdittaa tarjonnan lisäystä ja sitä kautta henkilöstön tarvetta

äitiysavustus ja erityisesti tuo äitiyspakkaus on alun perin suunniteltu ja tarkoitettu heikossa asemassa oleville äideille sittemmin kyllä laajennut iloksi kaikille suomalaisille äideille

mutta sen lisäksi lääkärille jää kaikissa tilanteissa kyllä se oikeus sitten oman harkintansa lääketieteellisen asiantuntemuksen pohjalta tehdä tuo ilmoitus mikä on mielestäni hyvä

vuositasolle suhteutettuna heidän aiheuttamiensa kustannusten voidaan olettaa vastaavan vain korkeintaan joidenkin satojen maassa vakinaisesti asuvien kustannuksia

kuitenkaan opetusryhmien koosta ei erityisopetusta lukuun ottamatta ole säädetty ja on ongelmallista että pelkät suositukset eivät sido kuntia riittävän pienten opetusryhmien järjestämiseen

mielestäni se hallituksen linjaus mikä on kehyspäätöksessä tehty on siinä mielessä erittäin tärkeä ja miltei historiallinen verrattuna aikaisempiin vuosiin että nyt on tehty pitkän tähtäimen poliisiresurssisuunnitelma jolla pystytään turvaamaan poliisitoiminta sekä tällä lisämäärärahalla että byrokratiaa ja hallintoa keventämällä ja saamalla näin voimavaroja siihen poliisitoimintaan

nimittäin kategorisesti ei voi asettaa mitään sairauksia ei masennusta ei alzheimerin tautia ei oikeastaan mitään sairauksia niin kuin ehdottomasti sellaiseksi että henkilö on täysin sopimaton pitämään asetta tai että hän on täysin sopiva pitämään asetta ja sen takia siinä täytyy aina olla sitä lääketieteellistä harkintaa sitten mukana näiden erilaisten sairauksien kohdalla

itselleni yksityisten lääkäripalvelujen kasvuun liittyvä huoli tässä yhteydessä ei ole millään tavoin ideologinen

korostan vielä sitä tärkeää asiaa niin kuin monen edustajan puheenvuorossa että oleskeluluvan myöntämisedellytyksiin ei siis tule tämän lainsäädännön myötä muutoksia lupaharkinnan sisältö ei muutu ja viranomaisten väliset toimivallat eivät muutu mutta viranomaisten on tehtävä enemmän yhteistyötä sen varmistamiseksi että hakemus tulee ratkaistuksi neljässä kuukaudessa mitä direktiivi edellyttää ja toki tätä viranomaisten yhteistyötä tarvitaan jatkossa entistä enemmän näiden väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseksi

mielestäni kyllä tuo alkuperäinen tarkoitus tukee edustaja haglundin esitystä ja aloitteen tavoitteita

opetusministeriö listasi viime vuoden lopulla perusopetuksen laatusuositukset joiden mukaan koulujen tulisi toimia

olen itsekin toiminut monta vuotta ihan päätoimisena itsenäisenä lääkärin ammatin harjoittajana ja näen yksityiset lääkäripalvelut lähtökohtaisesti myönteisesti julkisten palvelujen täydentäjinä ja potilaan valinnanvapautta lisäävinä

itsekin pidän tätä kyllä kannatettavana ja toivoisin että valiokunnassa ihan vakavasti tähän suhtauduttaisiin ja tätä tutkittaisiin

laatukriteereissä vedottiin myös siihen että koulutuksen järjestäjän eli kunnan taloudellinen tilanne tai opettajien lomauttaminen ei saisi vaarantaa oppilaiden oikeutta opetukseen

ennen tuota korkeimman hallinto oikeuden päätöstä maahanmuuttovirastossa tulkittiin lakia niin että näitä henkilöitä kuitenkin käytännössä palautettiin

mutta siitä olen huolestunut että palvelusetelin kautta sekä erikoislääkäri että erikoissairaanhoitajapula uhkaa nyt syventyä tässä tilanteessa jossa olemme sektorikohtaisesti tietyillä ruuhka aloilla

kaiken lisäksi vielä sen haluan todeta että palautetta on siitäkin tullut aika paljon että periaatteessahan tuo lääkärin ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tilanteita jopa hyvin lyhyttä vastaanottoa

mielestäni tätä kyllä nimenomaan näissä tapauksissa joissa ei ole vielä myönnetty turvapaikkaa voisi todellakin kehittää ja rajata niin että näissä tilanteissa tuo avustus tulisi aina antaa pakkauksena koska ongelmanahan saattaa olla että se raha ei jäisi äidille eikä lapselle vaan sitten lähtisi sinne jonnekin lähtömaahan

sihdolle kommentti

mutta nyt ei enää voida palauttaa ja sen jälkeen tuo tänne jääneiden henkilöiden joille on ollut nyt sitten annettava tuo tilapäinen oleskelulupa määrä on kymmenkertaistunut

nuo laatukriteerit ovat sinänsä hyvät ja oikean suuntaiset mutta nehän eivät ole toki kuntia sitovia

en puhunut näistä kinkun ennalta ehkäisevistä käynneistä sairaanhoitajien ennalta ehkäisevistä käynneistä vaan puhuin nimenomaan avosairaanhoidon palvelujen käytöstä joka tulee nyt maksulliseksi ja joka tähän saakka on sairaanhoitajan vastaanotolla ollut maksutonta

sitä pelkään että nyt olemme tällä palvelusetelillä juuri niitä lääkäreitä ja hoitajia esimerkiksi erikoissairaanhoidosta houkuttelemassa pois joita siellä kaikkein kipeimmin tarvittaisiin

kun ed

ja oikeusturvan kannalta voi olla aika hankala sitten jälkikäteen selittää miksi lääkäri ei tehnyt tuota ilmoitusta vaikka hänellä ei siinä lyhyessä ajassa ole mitään mahdollisuutta arvioida aseen hallussapidon edellytyksiä

tiusanen puhui pakkotuhoamisesta niin ymmärsinkö oikein että tarkoitatte nimenomaan sitä säädöstä joka hedelmöityshoitolakia käsiteltäessä tehtiin joka liittyi siihen että jos oli anonyymillä sukusolulla hedelmöitetty alkio niin tietyn määräajan jälkeen se täytyi tuhota eikä enää käyttää hedelmöityshoidoissa hyväksi

arvoisa puhemies

tiukassa kuntataloudessa ja myös eri kunnassa asuvat lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä miten kunta noudattaa noita laatukriteereitä

eli tästä voi todellakin muodostua vääränlainen vetotekijä perusteettomien turvapaikanhakijoiden kohdalla

otin esimerkiksi vaikkapa haavan hoidon joka ei ole siis ennalta ehkäisevä käynti vaan sairaanhoitoa

mutta mikäli on kysymys nimenomaan pakkauksen ja näiden lasten potkupukujen ja sukkien antamisesta niin se ei missään nimessä ole vetovoimatekijä enkä itse sitä pitäisi sellaisena

kaikki tämä tulee nyt maksulliseksi

no tämä lääkäreiden osaaminen ja koulutus ei ole tietenkään sisäministeriön vastuulla vaan sitten lääkärikoulutuksesta vastaavien viranomaisten vastuulla

lauri oinoselle täsmentää että kyllä nämä lisäkoulutetut hoitajat tulevat sinne terhikki rekisteriin mutta heidän oikeutensa määrätä lääkkeitä sen laajuus ei sinne tule

arvoisa herra puhemies

perhe oli adoptoinut lapsen virosta ja sitten vasta muutaman vuoden ikäisenä kävi ilmi että lapsi oli hyvin vakavasti vammainen ja pysyvästi vammautunut

suomen akatemian ja duodecimin asiantuntijat ovat tuoneet esiin että nuoret pärjäävät sitä paremmin mitä pienemmässä ja kiinteämmässä ryhmässä he voivat koulunsa käydä

toinen koskee tukea jota annetaan henkilöille jotka vapaaehtoisesti palaavat joko saatuaan kielteisen turvapaikkapäätöksen tai sitten jopa kesken tuon turvapaikkaprosessin ja jossa on tarkoitus vakinaistaa niitä hyviä käytäntöjä joita meillä on ollut

ihmettelen sitä että mainitsette tässä yhteydessä että se on jonkinlainen republikaaninen jäänne koska tämä esitys oli juuri se mitä kristillisdemokraatit täällä ehdottivat kumottavaksi

eli eivät raskaana olevat naiset tällaiselle matkalle hakeudu sen takia että he tietävät että sieltä saa sitten lasten vaatteita tälle lapselle

kun on noin tuhat valmistetta jotka tulevat koskemaan näitä lisäkoulutettuja sairaanhoitajia niin jokaisessa terveyskeskuksessa yksilöllisesti määritellään mitä lääkkeitä sairaanhoitaja saa määrätä

hän oli hyvin hämmästynyt siitä miksi tällaisella perheeseen adoptoidulla lapsella on näin eriarvoinen tilanne verrattuna aivan vastaavassa elämäntilanteessa olevaan perheeseen syntyneeseen lapseen

mutta tiedossani on kyllä että tähän on kiinnitetty huomiota ja pyritään lääkärin peruskoulutuksessa jo siihen kiinnittämään huomiota ja on myös täydennyskoulutettu lääkäreitä näitä tilanteita arvioimaan ja harkitsemaan

samalla tavalla on vähennetty myös niin päällikkövirkoja apulaispäällikkövirkoja kuin hallintovirkoja ja niitä on vähennetty sitä mukaa kuin pystytään eläköitymisen kautta pääsemään tuossa virkojen vähenemisessä eteenpäin

mielestäni se on eettisesti täysin kestämätöntä ja väärin että vaaditaan alkiot ihmisalkiot jo synnytetyt ihmisalkiot tuhottavaksi varsinkin niissä tilanteissa vielä joissa esimerkiksi alkion äiti olisi halukas myöhemmin tulemaan hedelmöitetyksi tällä

oaj on kiinnittänyt myös huomiota siihen että yksi syrjäytynyt elämä maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa mikä on pieni hinta siihen nähden että jos esimerkiksi nämä ryhmäkoot saataisiin laatusuositusten mukaisiksi niin opettajien palkkakustannukset katettaisiin kyllä erinomaisen hyvin ja yhteiskunnalle kertyisi mittavia säästöjä

tätä lääkkeen määräämisen laajuutta ei tule sinne terhikki rekisteriin

mutta toki tämän hetken tilanteeseen vaikuttavat muun muassa aiemmat kehyspäätökset tuottavuusohjelma sekä kustannuskehitys ennen muuta tilakustannusten kasvuna

olen ollut tästä asiasta ministeri hyssälään yhteydessä olen keskustellut hänen kanssaan henkilökohtaisesti useamman kerran ja kun hän kuuli ensimmäisen kerran tästä niin hän sanoi että ilman muuta tämä pitää korjata

itse kyllä esitän tuossa pykälässä että tulisi

te ministeri rehula varmasti muistatte sen että hallituksen esityksestä täällä hyväksyttiin laki tästä sairaanhoitajamaksusta ja siitähän äänestettiin

olen asettanut poliisiresurssityöryhmän tekemään pitkän aikavälin suunnitelman siitä miten turvataan poliisipalvelut hallintoa kevennetään palveluverkkoa tarkastellaan jotta siihen poliisin kenttätyöhön riittäisi voimavaroja

tähän sisältyy se että miehistön määrä on kasvanut jonkin verran ja se suhde miehistön ja päälliköiden määrä on muuttunut selvästi edullisempaan suuntaan ja se tulee muuttumaan tässä tulevina vuosina edelleen

monet alkuopetukseen liittyvät pedagogiset syyt myös puhuvat pienten opetusryhmien puolesta ja pienissä opetusryhmissä esimerkiksi koulukiusaamista esiintyy vähemmän

jos sitten kävisi niin että tuosta yhteistyöstä huolimatta henkilö ei sitten niitä matkustusasiakirjoja kuitenkaan saisi niin siinä tapauksessa hän sen tilapäisen oleskeluluvan saisi vaikka ei olisikaan saanut myönteistä turvapaikkapäätöstä

valtiontaloudellista merkitystä tämän ongelman korjaamisella ei olisi mutta näiden nuorten kannalta mielestäni tämä lisäisi selvästi oikeudenmukaisuutta keskustelu kunnalle mi

ministeri katainen te totesitte että jos lähivuosien tuottavuusohjelmaa arvostellaan niin arvostelu tulisi kohdistaa vanhasen ensimmäiseen hallitukseen

on kuitenkin välttämätöntä että kaikki hallinnonalat myös sitoutuvat talouden sopeutukseen sillä myös sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi on toki tärkeä estää hallitsematon ylivelkaantuminen ja sitä

eli tämäntyyppinen lakiesitys on valmisteltu sisäministeriössä ja siitä käydään hallituksen sisällä nyt poliittisia neuvotteluja että saadaanko se hallituksen yhteiseksi esitykseksi

arvoisa puhemies

on aika mielenkiintoista että täällä salissa ei ole kertaakaan kuulunut sanaa ainakaan itse en ole havainnut sata komitea vaikka sen piti olla tämän ja jopa ensi vaalikauden tärkein hanke ja nimenomaan siltä kannalta että sosiaaliturvaa kehitettäisiin ja tätä työnteon kannustavuutta parannettaisiin mihin ministeri katainen kyllä tuossa yksinhuoltajia koskevassa puheenvuorossaan viittasi

sen vuoksi pidän tarpeellisena että nykyistä tiukemmalla normituksella säädellään eli erillisen asetuksen keinoin perusopetuksen ryhmäkokoja

näyte keskitulovarteen esitellään vielä päivystyksen kahdestoista sija

mutta sitä ihmettelen että istuva hallitus ei ole tässä uudessa talous ja työllisyystilanteessa päivittämässä tuottavuusohjelmaa

vastaan tähän edustaja myllykosken kysymykseen

mutta olen itse ihan julkisesti tuonut esiin että tämä on sisäministeriön näkökulmasta sekä maahanmuuttohallinnon että muun viranomaistoiminnan näkökulmasta mielestäni hyvin tasapainoinen ja kannatettava ehdotus ja pyrin sitä viemään eteenpäin

ja erityisen tärkeää tämä on nimenomaan alkuopetuksessa

työluvan ja oleskeluluvan saamisen edellytyksenä tarkoitettu turvattu toimeentulo tarkoittaa sen suuruista ansiotuloa että henkilö ei voi turvautua toimeentulotukeen eli että hän ei voi hakea toimeentulotukea

eikö nyt tässä tilanteessa ole järjetöntä noudattaa vanhentuneisiin työllisyysarvioihin perustuvaa tuottavuusohjelmaa koska tuottavuusohjelmahan on tehty nimenomaan sitä varten että ennakoidaan työvoimapulaa yritykset tarvitsevat työvoimaa ja se turvataan valtion henkilöstöä supistamalla

miten omaa syytään komiteaan kohdalla taisi kyllä nimenomaan tätä sata komitean toimeksiantoa ei ole toteutettu tämän hallituskauden aikana eli tätä työnteon kannustavuutta lisätty

esitelmätyksenä kuudes sija puolisen vuotta verottaa tämän asian lähettämistä soininen terveys valiokunta on arvoisa puhemies

olen kiinnittänyt huomiota siihen että pääministeri vanhanen on useaan otteeseen nostanut esiin tavoitteen perheverotuksen aikaansaamiseksi ja tämä keskustapuolueen puheenjohtajalta tullut ehdotus on ammuttu alas siitä pelosta että näin palattaisiin kotirouva aikaan jossa naiset kannustettaisiin verotuksen keinoin jäämään kotiin

tässä tarkoitetaan nimenomaan tämän suuruista turvattua toimeentuloa ja sitähän ei tällainen edustajan kuvaama

esimerkiksi tätä työvoimatoimistojen henkilöstön tuottavuusohjelmaa ovat arvostelleet sekä ministeri pekkarinen että cronberg

tässä lakialoitteessa ehdotan että alkoholin mielikuvamainonta kiellettäisiin kokonaan eli sallittaisiin vain tuoteselosteen kaltainen mainonta

ajatellaanpa vaikkapa sitten työttömyyspäivärahaa jossa ei ole mahdollisuutta tienata tai sitten toimeentulotuen ansiorajaa

keskustelu asiasta riittää kun sille että hallintovaliokunta on ollut työelämän tasa arvo on sekä susille terveysvaliokunnan on nollatyöehtosopimus tuo

oletteko te valmis siltä osin päivittämään tuottavuusohjelman ja kaiken kaikkiaan onko hallitus valmis päivittämään nyt tässä tilanteessa tuottavuusohjelman

tallqvist voi varmaan täsmentää mutta kyllähän valviralla jolla on nyt tämä terhikki rekisteri näistä terveydenhuollon ammattihenkilöistä kyllä heidät on siellä yksilöity

täällä esimerkiksi edustaja biaudet kuvasi miten tämä laki toisi sellaisen ongelman että potilaat naiset joutuisivat kohtaamaan lääkäreitä tai hoitajia jotka eivät vakaumuksellisesti hyväksy raskaudenkeskeytystä

arvoisa rouva puhemies

esimerkiksi päivi räsänen nimisiä lääkäreitä on ainakin yksi toinenkin kuin minä ja kyllä meidät on sinne ihan täsmällisesti yksilöity

nuorten alkoholinkäyttötapa seuraa yllättävän pitkälle sitä millä tavalla alkoholia käyttävät heidän vanhempansa ja ne muut aikuiset jotka ovat esimerkkinä ja mallina heille

kyllä minun mielestäni tämän uuden sopimuksen tuleekin olla kunnianhimoisempi kuin tuo politiikkariihen mitäänsanomaton päätös sillä kyllähän tavoitteena tulee olla se todellisen eläkkeellejäämisiän myöhentäminen eikä vain tekninen siirtäminen

ei meillä lain mukaan saa edes tuottaa muuhun tarkoitukseen alkioita kuin hedelmöityshoitoihin

pelkään että tämä keskustelu on aika surullista kuultavaa äänestäjille paitsi tämän akustiikan myös sisällön puolesta ja kyllä tämä koskee niin oppositio kuin hallituspuolueita

kerolan lakialoitteesta tiesin ja siihen nimeäni laitoin ja sen vuoksi haluan osaltani myös tällä lakialoitteella olla tuota hanketta viemässä eteenpäin ja odotan sitä että ministeri paula risikko tarttuisi tähän myönteisellä tavalla vaikka onkin käynyt niin että sosiaali ja terveysministeriön alkoholimainonnan rajoituksia selvittänyt työryhmä kääntyi hyvin niukalla enemmistöllä vastustamaan tätä hanketta mikä oli tietysti erittäin suuri pettymys

nimittäin lapsenhuoltajan ansiotulovähennys on sosiaalisesti oikeudenmukainen tapa keventää lapsiperheiden verotusta raskasta verotaakkaa koska se suosii pienituloisia ja se huomioi myös yksinhuoltajaperheet siis ne yksinhuoltajat jotka käyvät ansiotyössä aivan samalla tavalla kuin kahden vanhemman perheet

se olisi täysin eettisesti kyllä väärin ja kestämätöntä jos tällä tavalla välineellisesti alettaisiin tuottaa ihmisalkioita tutkimustarkoituksiin

jokaisella on se oma sv tunnuksensa josta voidaan henkilö todeta kenestä on kysymys koska samannimisiähän terveydenhuollon ammattihenkilöitä todellakin on

on todettu myös tutkimuksissa että nuoret ovat aika konservatiivisia tässä suhteessa ja seuraavat niitä malleja joita heidän ympärillään on ja tämä tietysti asettaa myös aikuisille suuren vastuun minkälaista mallia alkoholin käytöstä annetaan

minä en uskalla tässä vastata nyt ihan näin yksityiskohtaisesti mutta sen tiedän joka tapauksessa että poliisin ylijohtotehtäviä on karsittu merkittävällä tavalla

ei tämä lainsäädäntö edustaja biaudet muuttaisi tässä suhteessa nykytilaa millään tavalla

luulen kyllä että myös hallituspuolueiden edustajat myöntävät ainakin sisimmässään sen että kyllähän tämä esitys oli pettymys

mielestäni sekä meidän oppositiossa että teidän hallituksessa tulisi nyt rehellisesti muistaa se mitä muutama kuukausi sitten niissä vaalipaneeleissa linjattiin koskipa se verotusta rakenneuudistuksia tai säästöjä

mielestäni sekin on jo väärin että hedelmöityshoitoihin tarkoitettuja ja tuotettuja alkioita voidaan sitten joko kaataa viemäristä alas tai ottaa käyttöön tutkimusmateriaaliksi ja sillä tavalla välineellistää ihmisarvoa

nytkin meillä on lääkäreitä ja hoitajia jotka kohtaavat naisia ja jotka eivät vakaumuksellisesti hyväksy aborttia tai pitävät sitä elämän lopettamisena

kyllä se asiantuntijalausunnoistakin tuolla valiokunnassa kävi ilmi että odotukset olivat paljon suuremmat sitä kohtaan millä tavalla terveydenhuoltoa tällä vaalikaudella pystytään uudistamaan ja jo pelkästään niistä lausumista ja kannanotoista mitä sosiaali ja terveysvaliokunta on yksimielisesti antanut esimerkiksi terveydenhuollon rahoituksen suhteen

ajattelen että terveydenhuollon työssähän rekrytoijan kannalta on erittäin ongelmallista se kun hän joutuu ottamaan vastuun tästä työntekijästään ja työntekijän tekemisistä että työnhakijan taustoista aika vakavistakaan rikkomuksista ei saa tietoa jos työntekijä ei itse niitä aktiivisesti tuo esiin

on turha kalliiden kampanjoiden avulla vakuuttaa että elämä on parasta huumetta jos aikuiset itse antavat sen mallin että esimerkiksi hauskanpitoon ja juhlimiseen automaattisesti tulee yhdistyä humalajuomisen

kysyn eikö teitä huolestuta se että nuoria ihmisiä jää vuosittain tuhansittain ja jopa enenevästi työkyvyttömyyseläkkeelle

minun muistaakseni korjatkaa jos olen väärässä kaikki puolueet lukuun ottamatta vasemmistoliittoa olivat sitä mieltä että kokonaisveroastetta ei ole varaa nostaa

mutta päinvastoin tämä selkeyttäisi näitä tilanteita kun selkeästi esimerkiksi gynekologit ja terveyskeskuslääkärit voisivat kieltäytyä kirjoittamasta aborttiin liittyviä lausuntoja jolloin myös se työjärjestely olisi varmasti selkeämpää ja helpompaa

ehdotimme sitä että hyvinvointipalveluihin tulee saada sellainen remontti ja vahvistaminen että mahdollisimman moni pelastettaisiin varhaiselta syrjäytymiseltä

nimittäin kyllä pidän täysin selvänä sitä että on vahingollista että lapset ja nuoret altistuvat alkoholin mainonnalle

ja todellakin kyllä se silloin on ongelmallista jos tilanne on se niin kuin se tällä hetkellä on että käräjäoikeudella on ilmoitusvelvollisuus vain sellaisista työn yhteydessä tapahtuneista rikoksista joista tuomitaan vankeusrangaistukseen

tässä keskustelussa ei ole vielä noussut esiin yksi seikka jolla oli kuitenkin merkittävä rooli tuohon brexitiin liittyvässä brittien kansalaiskeskustelussa nimittäin euroopan unionin tuoreet linjaukset suhteessa turkkiin tämän pakolaiskriisin seurauksena tehdyt päätökset viisumivapaudesta ja toisaalta tuosta laajentumiskysymyksestä

ja miksi ylipäänsä olisi tarpeen mainostaa jos mainonnalla ei pyrittäisi edistämään tuotteen myyntiä

sairastuvuuskerroin lasketaan pelkästään tällä perusteella ja tätähän olemme vaatineet muutettavaksi mutta toki se ei riitä pelkästään vaan kyllä tämä terveydenhuollon rahoitus ja järjestäminen täytyy kyetä katsomaan kokonaisuutena

eli nämä sakkorangaistuksella selvitetyt työn yhteydessä tehdyt rikokset eivät tule tietoon eivätkä myöskään sellaiset vankeusrangaistukseenkin johtaneet rikokset jotka ovat tapahtuneet työn tämän ammattitoiminnan ulkopuolella vaikka ne kenties olisivat vakavia henkirikoksia tai sellaisia rikoksia jotka todellakin vaikuttaisivat esimerkiksi siinä rekrytointitilanteessa

erityisen ongelmallisena pidän sitä että näitä positiivisia harhaanjohtavia mielikuvia käytetään mainonnassa sillä tavoin että kohderyhmänä ovat ilmiselvästi nuoret kuluttajat

tässähän ei edes tehty sitä varsinaista kansanterveyslain siis perusterveydenhuoltoa säätelevän kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämistä vaan ne löytyvät sieltä edelleen omina lakikokonaisuuksinaan mitä oli ehdotettu ja esitetty

mutta pääministeri te sanoitte että kaikki ryhmät olivat samaa mieltä myös sisäisestä turvallisuudesta

euroopan unionissa pitäisi nyt ymmärtää että sama reaktio nousee myös muissa eu maissa koska turkki ei ole millään muotoa kypsä tähän lähentymisprosessiin eikä edes viisumivapauteen sananvapauden uskonnonvapauden demokratian puutteiden vuoksi

teiltä ehkä jäi kuulematta huomioni siitä että hallitusohjelmaan on otettu euromääräisesti vain puolet siitä parlamentaarisen ryhmän ehdotuksesta

sen vuoksi edelleen pidän tätä perusteltuna

kyllä tämä kovin puolitiehen tai alkutekijöihin jäi niihin odotuksiin ja toiveisiin nähden mitä ilmassa oli

ja kun viisumipolitiikka kuuluu ulkoministeriölle niin kysyn teiltä ulkoministeri soini eikö nyt olisi arvioitava uudestaan nämä eun turkkiin liittyvät päätökset

toivon että hallitus muistaisi ja ymmärtäisi sen että yhtä lailla kuin ulkoinen turvallisuus myös sisäinen turvallisuus on kansalaisten kannalta tärkeä asia

kiinnitin itse tähän esitykseen perehtyessäni huomiota siihen että lausunnonantajatahot ovat kohtuullisen kriittisiä olleet tätä kohtaan eli suuressa osassa lausuntoja on toisaalta pidetty tätä sinänsä perusteltuna mutta sitten arvosteltu esimerkiksi byrokratian lisääntymistä tai sitä että kustannuksia tulee lisää

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys on todellakin erittäin tervetullut ja voin kertoa että tein samansisältöisen lakialoitteen viime vuoden huhtikuussa

arvoisa rouva puhemies

siinä vaiheessa kun tätä lakialoitetta aloin valmistella ja siitä kävin keskustelua kansanedustajien keskuudessa niin tämä ajatus ei kyllä saanut näin varauksetonta kannatusta eli jonkin verran tuntui olevan epäluuloa tätä hanketta kohtaa

täytyy sanoa että olen pettynyt sosialidemokraattien kantaan mutta oikeastaan vielä huolestuneempi olen niistä viesteistä mitä on tullut keskustalaisten ja kokoomuslaisten edustajien taholta tämän suhteen

aivan erityisesti totean tuon saman seikan jonka edustaja meri otti tuossa äsken esiin eli sen että ajokorttien väärentämiset ja väärinkäyttö eivät ole olleet suomessa ongelmana ja tämä on kuitenkin yksi keskeinen perustelu tälle uudistukselle

mutta iloitsen että olemme nyt siinä tilanteessa että yksimielisesti voimme tämän esityksen hyväksyä

ymmärrän tietysti sen että suuret puolueet tässä menettävät sitä ylipaikoitustaan jota ne ovat suhteessa omaan kannatukseensa nähden tähän saakka saaneet ja sen vuoksi yrittävät nyt kynsin hampain pitää tästä nykyisestä järjestelmästä kiinni koska ei täällä ole mitään parempaakaan esitystä tarjolla

kokoomuksen puheenvuorot ovat olleet linjassa välikysymyksen tekijöiden kanssa ja toivottavasti se näkyy myös tuossa perjantain äänestyksessä

tänään helsingin sanomissa kerrottiin siitä miten itämereen kipataan satoja tonneja viemärijätettä suoraan aluksista ja kyllä tätä asetusta ja tämän asetuksen kohteeksi joutuneita haja alueiden asukkaita ajatellen on kestämätöntä että samaan aikaan itämerta voidaan tällä tavalla saastuttaa

sinänsä ymmärrän että tälle uudistukselle on omat perustelunsa olemassa mutta varmasti on tarpeen että valiokunnassa asiaan huolella paneudutaan

sosialidemokraatit ovat nostaneet vaalialuejärjestelmän esiin täällä mutta miksi ihmeessä semmoista esitystä ei ole annettu

olen ed